toki tietenkin pienimuotoisistakin energialajeista mitä löytyy otetaan kaikki talteen ja hyödynnetään ne ehkä tällä toisen sukupolven biopolttoainemenetelmällä mutta ei niin kuin nyt fortum että se tuo palmuöljyä ja sitten tuhoaa aasian sademetsiä ja sieltä ne keuhkot pienenevät taikka kuten ruotsi tuo sokeriruokoa etelä amerikasta ja siellä tuhotaan amazonin metsiä

arvoisa puhemies

vielä tässä lopuksi ottaisin esille kun itsekin olen taloyhtiön hallinnossa pitkään ollut että kyllä se huolestuttaa näissä isännöitsijöissäkin että kyllä siellä päteviä isännöitsijöitä on mutta jos sanoisi lainausmerkeissä ahneus iskee otetaan valtava määrä taloyhtiöitä eikä keretä oikein siellä käymään aina taloyhtiöissä seuraamassa mitä niissä taloissa tapahtuu

samoiten näitä nykyisiä isoja huoltoyhtiöitä ei näy oikeastaan paljon yhtään

täällä puhuttiin että pitäisi talonmiehet palauttaa takaisin

se olisi mainio teko että talonmies olisi siellä läsnä ja vahtisi järjestystä ja sitä että talot pidetään kunnossa

väitän näistä koulujenkin homeongelmista mitä on että kouluilta vietiin ympäri suomen vahtimestarit pois ja sitten siellä on kiertäviä vahtimestareita

se on suomelle melkoinen rikkaus

myös tuulivoima on päästötöntä

aikooko hallitus nyt sitten tuulivoiman säätövoimana käyttää vesivoimaa jota tuotettaisiin kotimaassa

onko ministeri valmis siihen että tämä laitos sijoitettaisiin meidän yhteiseen maakuntaamme äänekoskelle keski suomeen

meillä on metsämaakunta ja suuret metsäteollisuuslaitokset

arvoisa puhemies

tässä on paljon hyviä uusia esityksiä mutta myös valiokunta omalta osaltaan teki korjauksia muun muassa siitä että kun vakuutusyhtiöt ovat hylänneet vammaisten hakemia vakuutuksia

arvoisa puhemies

jos kunnan lääkärinvirkoihin ei tule ketään niin pakkohan niitä vuokralääkäreitä on silloin käyttää perustuslain mukaan kansalaisten pitää saada hoitoa ja palveluita

tästä

kyse ei saa olla niin vammaisuus ei saa olla hylkäyksen syy ja tähän valiokunta kirjasi omat korjauksensa

samoin täällä on ikäkysymys ollut esillä

arvoisa puhemies

kunnille ei anneta rahaa vaikka siellä sitä tarvittaisiin

kunnissa on nyt huutava pula rahasta ja hallitus paneekin kunnat tekemään puolestaan likaisen työn eli peruspalveluitten leikkaamisen

tähän tehtiin hyviä muutoksia ja todennäköisesti ne täällä tullaan hyväksymään

sitten tämä että aina kun vakuutusyhtiö hylkää hakemuksia niin on aina ilmoitettava hakijalle kirjallisesti mistä hylkäyksessä on ollut kyse

ei se ole katteetonta rahaa

tässä hallituksen esityksessä luki että hakija pyynnöstä saa selvityksen mutta se muutettiin niin että vakuutusyhtiön on aina ilmoitettava kirjallisesti mikä oli hylkäyksen syynä muun muassa tämän vammaisuudenkin kohdalla

nyt te kerrotte että elvytetään tulevaisuutta varten

hyvä lakiesitys pistetään se voimaan

arvoisa puhemies

hallituksen esitys aluehallinnon uudistamiseksi merkitsee sitä että nykyiset aluehallintoviranomaiset kuten lääninhallitus työ ja elinkeinokeskus alueelliset ympäristökeskukset ympäristölupavirasto ja tiepiiri ja työsuojelupiirin työsuojelutoimisto muutettaisiin aluehallintouudistuksen johdosta joko aluehallintovirastoksi tai elinkeino liikenne ja ympäristökeskukseksi

tämä merkitsee merkittävien keskusten autonomian supistamista kun ne alistetaan yleisten hallinnonalojen suoraan valtaan

erityisesti ympäristökeskus ympäristölupavirasto ja työsuojelutoimistot tarvitsevat toimintaansa varten vakaan ja turvatun aseman

lakisääteistä valvontaa ja lupatoimintaa pitää voida harjoittaa ilman pelkoa muitten hallinnonalojen intressien läpitunkemisesta viranomaistyöhön

luultiin että suomesta ei mineraaleja löydy että suomi on köyhä ja siksi jää mutta australialaiset ja kanadalaiset yhtiöt tänne tulivat ja totesivat että täällä on

tämä on tämän nykyhallituksen linja että lasketaan hyväosaisten veroja eikä anneta niitä rahoja kunnille jotta kunnat selviäisivät niistä velvoitteistaan joita kunnille lain mukaan kuuluu eli hoitoja ja kunnallisia palveluita

on syytä korostaa uuden aluehallintomallin sisäisiä jännitteitä päätösvallan ja puhevallan käyttämisessä eri hallinnonalojen vastuualueitten välillä

sitten on tämmöisiä sivutuotteita talvivaaralta sinkki

oikeuskäytännön varaan jää muun muassa se voiko keskusten vastuualue toimia itsenäisenä valvojana ja tehdä hallintopakkoa koskevan päätöksen toisen vastuualueen ollessa toiminnan harjoittajana

samoiten sokli

varallisuusveron kautta sitten otetaan varoja taikka kiinteistöveron kautta sitten pakotetaan kunnat veroprosenttien nostoon ja kiinteistöveron nostoon

alku hankkeen keskeinen muutos on vahvistaa ja lisätä maakunnan liittojen roolia ja asemaa alueitten hallinnossa ja kehittämisessä

se että mennään alarajaa nostamaan sen vielä olisi jotenkin ymmärtänyt jos ylärajaa nostetaan mutta kun alarajaa mennään nostamaan niin se koskee silloin myös kaikkein pienituloisimpia ihmisiä

maakuntahallintoa on kehitetty ja toimivaltaa lisätty usean vuoden ajan keskustelematta julkisesti lainkaan siitä miten maakuntien valtuustot tulisi valita nimenomaan ylikunnalliseen maakuntahallintoon

käsiaseitten kohdalla voi mennä tiukempaan linjaan mutta nyt pitäisi antaa lääkäreille se velvoite että annetaan tietoja mielenterveyspotilaista vähän niin kuin ajokortissa

martti korhonenkin tuossa toi esille

mutta se on suomelle aika kohtalokasta kyllä kun nyt jo ovat nämä maan sisäisessä liikenteessä olevat lentovuorot hyvin siinä että säilyvätkö ne vai eivätkö ne säily ja monilta paikkakunnilta on lopetettu

jos tällaisia on niin sitten tarkistetaan saako pitää aseita

vasemmistoliiton ryhmän perusteltu kanta on se että näin suuren ja paljon ongelmia sisältävän aluehallintohankkeen läpivieminen ei ole järkevää

niinpä kiinteistöveron korotus vaikuttaa näihin kaikkiin

talousvaliokunnassa kun olin käsittelemässä lausuntoa liikenne ja viestintävaliokunnalle lausunnonantajat kertoivat että kokkolajoensuu linjan alapuolella tullaan junilla hoitamaan yhteydet helsinkiin ja etelä suomeen

mutta niin kuin perinteisesti on tällä hallituskaudella ollut niin valtio ulkoistaa kaiken veronkorotuksen lisää kansalaisten rasitusta ja antaa kuntien tehdä niin sanotun likaisen työn

pikemminkin näyttää siltä että hallitus haluaa aluehallintoon jättiyksiköt joiden toimintakyky viranomaistehtävien itsenäisen hoidon kannalta on kyseenalainen

arvoisa puhemies

tämä on hyvä lakiesitys ja tuo lisää mahdollisuuksia veteraaneille

tässä taannoin otti eräs veteraanin omaishoitaja ja veteraani yhteyttä ja kertoi että veteraani olisi halunnut lähteä kuntoutukseen kodin ulkopuolelle ja olisi pitänyt olla sitten tämä omaishoitaja mukana siinä matkalla että pystyy veteraani olemaan siellä kuntoutuksessa

tälle omaishoitajalle ei myönnetty avustusta vaikka tämä veteraani olisi halunnut lähteä vielä niillä viimeisillä voimillaan jos näin voi sanoa

kyllä pitäisi kaikki heidän toiveensa täyttää

niin kuin täällä on kerrottu he ovat tehneet erittäin kunniakkaan työn puolustaessaan suomea ja koko ajan vähenee se väki ja kustannukset pienenevät dramaattisesti

ei pitäisi enää niinkun nyt en kun tuota säästellä silloin näissä mitä nämä veteraanit toivovat

täällä on useissa puheenvuoroissa otettu esille tämä voisiko sanoa järjettömyys että ei näissä hankinnoissa oteta huomioon ympäristönäkökohtia ja samoiten paikallisia tuotteita ei pysty ostamaan

tällä tarkoitan sitä että kun nyt eu on yksipuolisesti ruvennut tämmöisiin päästökauppahommiin ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen mikä sinällään on hyvä niin nyt upotetaan monia miljardeja euroopassa tällaisiin asioihin ja pakotetaan kumminkin tällaisiin rekkaralleihin toisaalta

ensiksi toteaisin että kun olen talousvaliokunnan jäsen ja ollut tässä käsittelyssä mukana ja olen tämän eriävän mielipiteen allekirjoittaja ja kun puhemies totesi että käytiin laaja debatti niin olisi toivonut että olisi siihen debattiin voinut osallistua

arvoisa puhemies

kun molempia tehdään verorahoilla niin kyllä toivoisi että ministeri ja maan hallitus ottaisivat tämmöiset esille ja varmaan olisi otettava valiokunnassakin että saataisiin väännettyä näitä asioita niin että lähiruoka ja ympäristöasiat tulisivat voimakkaammin esille

tällä ratkaisulla turvataan teollisuuden työpaikat suomessa niin raahen rautaruukilla kuin tornion jaloterästehtaassa ja metson jyväskylän tehtailla

tämän myötä jää enemmän rahaa vanhusten sairaanhoitoon ja saada oikea sosiaaliturvaa jäällä yliluoma sosiaaliturvaan

yksittäinen kaupassa kävijä joutuu maksamaan näiden uudistusten kovat kustannukset rahana

arvoisa puhemies

samalla menee myös monen erityiskauppiaan ja perheyrittäjän leipä

haja asutusalueiden kauppojen häviämistä lisätään

kun näillä pienillä yrittäjillä ei ole resursseja pitää liikettä jatkuvasti auki niin nämä liikkeet korvataan ennen pitkää kansainvälisten suuryritysten myymälöillä ostoskeskuksissa

kokoomus ja keskusta vähät välittävät yrittäjien kannasta vaikka edelleen kehuvat olevansa yrittäjyyden ja erityisesti pienten ja keskisuurten yrittäjien puolella

valitettavasti totuus tuntuu tässäkin olevan yhtä kaukana kerrotusta kuin näitten puolueitten edustajien vaalirahailmoituksetkin

arvoisa puhemies

tämä kaikki on verorahoista maksettava ja piilotettu kustannus jotta vähittäiskaupat voivat olla aina auki

arvoisa puhemies

suomessa on vielä hyvä lastenhoitojärjestelmä mutta pitääkö nyt romuttaa se sellaiseen malliin joka on samanlainen kuin kaupoillakin

aina auki

useimmat pienet vähittäistavarakaupat toimivat yhden kassan varassa hiljaisempina aikoina

täällä on ihmetelty että keskusta on kääntänyt takkinsa

vain se on lähtökohtana että ihmiset pääsevät ostelemaan silloin kuin huvittaa yöllä päivällä sunnuntaina tai humalassa

se oli ennen perusturvapuolue ja kela puolue ja nyt se on näitä turvia murentamassa

akaan penttilälle toteaisin että nyt pitää täältä ministerin ohjeistaa kuntia ja euroilla niitä ohjata että lääkärit muun muassa tekevät kunnissa sitä työtä mihinkä heidät on koulutettu jos eivät kuntapäättäjät nyt ymmärrä sitä

suuresti pitää ihmetellä

muistutan vaan että vihreät ovat hallituksessa ja ovat olleet nämä hyväksymässä

se on perustuslaillinen oikeus heille ja se kuuluu täältä sitten laittaa jos ei kunnissa ymmärretä